sitra käynnisti uudelleen aktiivisen rahoitussijoitustoiminnan suomalaisten yritysten kansainvälistämisen nopeuttamiseksi ja ohjelmatoiminnan tukemiseksi

arvoisa puhemies

tässä tilanteessa jossa kaikki osapuolet työntekijät työnantajat ja valtio kokevat että liikkumatila on valtavan pieni se liikkumatila pitää tunnistaa ja ratkaisu pitää löytyä koska ainoastaan se laukaisee sen että syntyy investointeja tilanteessa jossa vientiyritysten johto ja omistajat entistä herkemmin miettivät sitä pitääkö yritys siirtää suomesta johonkin muualle

edellisen vaalikauden aikana me menetimme bruttokansantuotetta ja verotuloja ja velkaannuimme jolla velkaantumisella ylläpidettiin kotimarkkinoiden uskoa ja luottamusta jonka seurauksena työllisyys säilyi hyvin korkealla tasolla

vuoden aikana tehtiin kaksi uutta merkittävää rahoitussijoitusta tukemaan energiaohjelmaa ja koneteollisuuden kasvuohjelmaa

käsittelyn pohjana on valiokunnan mietintö sekä lisätalousarviosta että siihen liittyvästä täydentävästä esityksestä

arvoisa puhemies

toivon että tällä vaalikaudella ei syöksyttäisi tällä tavalla

keskusta kuitenkin haluaa täsmäelvytyksiä uuteen kasvuun pitää palveluja ja sen tähden haluamme nostaa arvonlisäveroa kuitenkin niin että nämä herkät tärkeät alat pidetään korotuksen ulkopuolella päinvastoin alennetaan

nämä suuret yritykset eivät ratkaise tätä työllistämistä vaan nimenomaan pienet ja sen tähden pienten osalta tässä suuressa ratkaisussa pitää huolehtia siitä että syntyy riittävästi joustoa syntyy riittävästi motivaatiota työllistää ja yrittää

tätä keinoa ei täällä tunnu olevan

arvoisa puhemies

tämä saattaa johtaa siihen että suomalainen pk yrittäjä menettää tilauksia ja sitä kautta menetämme työpaikkoja

tämä saattaa johtaa siihen että suomalainen asuntovelallinen ei saakaan sitä ansiota eikä pysty maksamaan sitä korkoa ja sitä luottoa

sen tähden tarvitaan uusia elementtejä joilla voidaan rahoittaa ja varmistaa sellaisten yritysten elämisen mahdollisuus joidenka liiketoiminta on terve joilla on tilauksia mutta joilla välttämättä omat pääomat eivät riitä

kysynkin pääministeri

mitä te aiotte tehdä että suomalaisen pk yrittäjän asema turvataan ja että suomalaisen asuntovelallisen asunnosta pidetään huoli niin että ei menetetä työpaikkoja eivätkä nämä ihmiset menetä toivoaan

valiokunta toteaa että lisätalousarvioesitystä täydentävän esityksen yleisperustelutekstiin on kirjattu virheellisesti että esityksellä ei ole kehysvaikutuksia

nämä joita nyt käsitellään ja joita tullaan käsittelemään täällä seuraavien vuosien aikana kaikki tulevat perustumaan tähän yhteisvaluuttaan

minäkin myönnän sen että ensimmäiset kymmenen vuotta tällä yhteisvaluutalla voitiin lisätä ennustettavuutta ja vakautta mutta kaikissa asioissa lantilla on kaksi lanttia tai oikeastaan lantilla on puolta ja nyt on käynyt niin että nämä asiat joista silloin keskustan taholta varoitettiin ovat nyt tulleet meidän eteemme

ensinnäkin totean että hallitus ohjelmassaan lupaa edistää sukupolvenvaihdosten edistämistä lähtökohtana tietenkin että suomeen saataisiin uusia omistajia ja uusia yrittäjiä

tässä kuitenkin vaikka tällä käsittelyn pohjana olevalla asialla ei suoranaista yhteyttä tähän ole kuitenkin vaikeutetaan tätä edistämistä

avustus on tarpeellinen sillä saadun selvityksen mukaan tämän pietari säätiön talous on suurissa vaikeuksissa mikä vaarantaa säätiön perustaman pietarin instituutin sekä pietarin suomalaisen koulun toiminnan jatkuvuuden

se johtui siitä että se tartuntariski oli suuri ja kysymys oli oman nahan pelastamisesta

sen tähden on syytä pahoitella ja aina tämänkaltaisissa tilanteissa joissa hallitus sanoo eri tavalla kuin mitä se täällä on tekemässä on syytä muistuttaa että näin ei voida menetellä

oli juuri selvitty taloustaantumasta jonka seurauksena olimme menettäneet valtavasti verotuloja ja sen pelossa haluttiin antaa kreikalle mahdollisuus ja kun annettiin mahdollisuus tehtiin selväksi että myös kreikan pitää osaltaan osallistua

on pakko todeta että me olemme tilanteessa jossa kymmenissätuhansissa yrityksissä pohditaan löytyykö seuraavasta sukupolvesta jatkaja vai joudutaanko yritys myymään

sovittiin yhteisestä sopeuttamisohjelmasta jossa oli kreikan talouden kuntoonsaattamista jossa valtion omaisuutta piti myydä yksityistää mutta valitettavasti kreikka ei tehnyt sitä ei selvinnyt siitä haasteesta

monilla yrityksillä tulee luovutusvoittoa ja sen tähden tällä korotuksella on olemassa tietynlaista merkitystä

sen jälkeen pelastettiin myöskin irlanti ja portugali ja niin kuin jo aiemmin totesin näyttää siltä että irlannin sieraimet ovat vedenpinnan yläpuolella

sen tähden voi sanoa että tällä vaikeutetaan yritysten sukupolvenvaihdoksia erityisesti niitten yritysten osalta joiden liikevaihto on aika merkittävää

me avarramme väljennämme tätä väliaikaista mekanismia ja lähdemme ihan toiselle tielle otamme vastuuta toisten maiden talouspolitiikasta otamme vastuuta toisten maiden pankeista ja se ei voinut olla alkuperäinen tie ei ainakaan meille jotka silloin vastustimme aikanamme rahaliittoa

arvoisa puhemies

julkisselvitys jatkuu edelleen mutta siitä aiheutuvat kustannukset ovat jatkossa vähäisiä koska konkurssipesä ei enää vastaa kaivoksen ylläpidosta

sen tähden olen tekemässä tai teen ehdotuksen että eduskunta ei hyväksy hallituksen esittämää ervvn sopeuttamismuutosta ja että hallituksen esitys hylätään

valiokunta kuitenkin toteaa myönteisestä päätöksestä riippumatta että valiokunta pitää tärkeänä että hallitus seuraa tarkoin toiminnan ympäristövaikutuksia ja kannattavuuden kehittymistä sekä reagoi tarvittaessa tilanteeseen mahdollisimman nopeasti

keskustan valtiovarainvaliokuntaryhmä on jättänyt oman vastalauseen jossa on kolme muutosehdotusta yksi lausuma ja tulemme tukemaan perussuomalaisten jättämää vastalausetta niiltä osin kuin ne toteuttavat keskustan vaihtoehtoa budjetin muodossa tälle vuodelle

kun en ole varma siitä tuleeko tämä esitys hylättyä niin teen myöskin jo varalle lausumaesityksen jossa ehdotan

valtion tulee myös asettaa kriteerit siitä missä tilanteessa kaivoksen sulkeminen on toiminnan jatkamista parempi vaihtoehto etenkin kun valtion on varauduttava merkittäviin lisärahoitustarpeisiin

arvoisa rouva puhemies

eduskunta edellyttää että hallitus toimii kreikan saattamiseksi hallittuun velkajärjestelyyn ja ryhtyy toimenpiteisiin suomen talouden ja työllisyyden turvaamiseksi

varsin haasteellinen tehtävä turvata hyvinvointiyhteiskunnan tulopohja tilanteessa jossa työhön pitäisi kannustaa ja verotus pitäisi pitää kohtuullisena

ensimmäinen lisäys on poliisitoimen määrärahojen lisääminen jolla voitaisiin varmistaa ja turvata poliisin näkyvyyttä varmistaa kenttätoiminnan laajuutta ja erilaisten palvelupisteiden säilymistä jotka ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi

valiokunta pitää perusteltuna että hallitus varautuu terrafame oyn vaihtoehtoisiin ratkaisuihin nykyistä paremmin muun muassa selvittämällä niiden kustannukset ja aluetaloudelliset vaikutukset

minusta on oikein tämänkaltaisessa tilanteessa että luodaan työtulovähennys jossa työtä tekemällä ihmistä innostetaan maksamaan veroja ja saamaan siitä jonkinlainen kohtuullisuus

käsittääkseni kreikan osalta tätä toimintaa on jo tehty oikeastaan vuoden ajan

maksuohjelmia on muutettu korkotasoja on laskettu ja muutenkin ohjelmaa on sovellettu jo eri tavalla yhteispäätöksillä mitä silloin alussa sovittiin

toinen

sotilaallisen maanpuolustuksen turvaaminen jolla varmistettaisiin itsenäisen puolustuksen ja siihen liittyvien kaikkien tärkeiden asioiden toteutumista jatkossakin jotta kansalaisten sisäinen ja ulkoinen turvallisuus voitaisiin ylläpitää

suuntaamalla sinne tai suuntaamalla tänne ei kovin paljoa veropohjaan saada lisää tuloja

mitä enemmän me nyt ostamme aikaa mitä enemmän me käytämme resursseja sellaisen asian hoitamiseen johonka emme sydämestämme usko

kyllä pätevä ja hyvä lääkäri pystyy vaihtamaan diagnoosia jos se huomaa että potilas sillä lääkityksellä ei kuntoudu tai parane

kaikki olemme toistuvasti todenneet että tiestön kunto tällä rahoitusasteen tasolla koko ajan heikkenee kansallisvarallisuutemme rappeutuu ja sen tähden tarvittaisiin nopeasti tiestön kuntoon lisää määrärahaa

pitää vaihtaa lääkitystä pitää ottaa uusi asento ja nyt me täällä suomen eduskunnassa olemme tilanteessa jossa tämä uusi asento on otettava ja sen tähden me ehdotamme hylkyä ja myöskin lausumaa

yhdymme perussuomalaisten jättämään lausumaan jossa kuntien tukemia kuntapalveluja turvataan ja erityisesti keskusta on priorisoinut lapsiperheiden kotiavun ja varhaisen puuttumisen mahdollisuuden lisäämisen monella eri tavalla joilla syrjäytymistä lasten nuoremmassa vaiheessa voitaisiin parantaa

eli ennalta ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen osalta tarvittaisiin lisäresursseja jotka myöhemmässä vaiheessa koituisivat kuitenkin pluspuolisiksi

sitten muutama sana siitä että kun tunnistamme kaikki ne kehykset ja sen menosäännön joka on olemassa meidän on uudelleen annettava tukea sille mitä edustaja vehviläinen totesi

meidän on syytä ponnistella niin että löydämme investointipuolelle kanavia joilla voidaan mahdollistaa investointeja jotka eivät sitten rasita kehystä ja esimerkiksi tämä valtion infra oy on välttämätön

muutenhan käy niin että tulevaisuudessa uusinvestointeja ei pystytä suorittamaan ollenkaan ja myös perustienpitoon ja väylien kunnossapitämiseen on käytettävissä entistä vähemmän rahaa

siksi meidän on syytä katsoa totuutta silmiin tiestön kunnon työllisyyden ylläpitämisen ja elinkeinoelämän tarpeita tulevia tarpeita nimenomaan investointeja ajatellen

toinen työllisyyden kannalta ja uusien työpaikkojen syntymisen kannalta on tämä riskirahasto jossa tätä laiskaa pääomaa valtion tasetta voitaisiin muuttaa rahastoksi niin että tietoisesti otettaisiin riskiä ja osoitettaisiin luottoa sellaisille yrityksille joidenka tase tällä hetkellä ei ole siinä kunnossa että kantokyky on riittävä mutta joilla on liiketoimintasuunnitelma ja tilauskanta on suhteellisen hyvä ja jotka sitten itsekin voisivat yrittäjät enemmän kantaa riskiä jos yhteiskunta tässä tilanteessa olisi valmis tietoisesti myös osallistumaan tämän riskin kantoon

toivon nämä budjetin ja kehyksen ulkopuoliset asiat harkittaviksi hallituksen tuleviin toimiin

se asia mikä tässä pyörii on että hallitus osaltaan on ilmoittanut että se ei ole hyväksynyt lisätakausvastuita ja hallitus on ilmoittanut että on parempi kun tämä asia voi siirtyä uudelle eduskunnalle

eero heinäluoma suljetteko te vaalien jälkeen sen valikoiman pois jos maailma ajautuu siihen tilanteeseen että tulee eteen tilanne että seuraava hallitus joutuu miettimään tätä asiaa uudelleen

arvoisa rouva puhemies

julkisen talouden suunnitelma on suunnitelma jonka pohjalle hyvinvointivaltion tulevaisuus rakennetaan mitkä ovat ne palvellut ja millä ne rahoitetaan

työn verotus ja lisävelka on kuitenkin sitä kaikkein kovinta myrkkyä joka tuhoaisi tämän suunnitelman

sen tähden on tärkeätä että suunnitelma on uskottava luotettava se on tasapainossa ja se lisää ennustettavuutta ja mahdollistaa sen että suomeen tulee jatkossa investointeja yrityksiä ja työpaikkoja

kuitenkin sitralla on strategia jossa pitkälle päätetään mitkä ovat niitä painopistealueita suomen kansantalouden kannalta joissa sitran kannattaa olla mukana ottaa vastuuta ja joihinka löytyy kumppaneita

yksin sopeuttamisella tämä suunnitelma ei voi toteutua tarvitaan kasvua ja lisää työllisyyttä

näin on tehty ja näin tullaan tekemään

toivon että kun tätä talousvaliokunnassa käsitellään sieltä tulee hyviä vinkkejä sitten tähän valikointiin ja laatuun ja myöskin kumppaneiden aa

sen tähden on tärkeätä että tämä suunnitelma joka osaltaan luo pohjan tulevaisuuteen

arvoisa puhemies

tämä esitys toteutuessaan poistaa epävarmuutta ja luo ennustettavuutta ja erityisesti tekee sitä niille yrittäjätaksinkuljettajille jotka ovat hankkineet kalustoa tai ovat sitä uusimassa tai mahdollisesti käyttämässä olemassa olevaa kalustoa loppuun

se pitää paikkansa mutta se johtuu siitä että edellisillä vaalikausilla on tehty lakiperusteisia päätöksiä jotka nyt tuottavat tämän tuloksen

sekin pitää paikkansa ja sen seurauksena me joudumme siellä kunnissa lopettamaan kouluja terveyspalveluja ja tämän kaltaisia lähipalveluja tai toinen vaihtoehto on että nostamme veroprosentteja

sitten haluaisin ministeriltä kysyä sitä mikä jo aiemmin on tullut esiin nimenomaan ajoluvan menettäneistä jotka muutaman kuukauden periodilla ovat tämän menettäneet ja ilmeisesti läpäisevät lääkärintodistuksen ja joilla muutenkin toimintakyky on sen kaltainen

ministeri gustafsson te muistutitte meitä keskustalaisia rehellisyydestä mikä on hyvä asia

jotta luottamusta syntyy näissä perusasioissa totuus pitää tunnustaa ei kannata mennä valheen taakse

onko ministerillä mahdollisuus valiokunnan kanssa yhdessä kiirehtiä niin että tämä voimaantulo voisi olla jo aiemmin esimerkiksi syyskuusta kesäkuuhun

arvoisa puhemies

mikä tämä jatkokoulutus sisällöllisesti on niiden kuljettajien tai yrittäjien osalta jotka vain muutaman kuukauden ovat olleet poissa ja ovat menettäneet tämän ajoluvan

mutta syytä on muistaa että kaikki talouspoliittiset päätökset tehdään aina siinä suhdanteessa ja sen näkemyksen perusteella miltä tulevaisuus näyttää

käsittelyn pohjana olevan lisätalousarvion keskeinen muistutus on siinä että verotuloihin on jouduttu tekemään tarkennuksia

vielä kertaalleen haluan korostaa sitä että alueellisesti monien suomalaisten kylien kannalta tällä on suuri merkitys paljon suurempi kuin osaamme ollenkaan kuvitella sekä niille yrittäjille että myös niille vakiintuneille asiakkaille

sen tähden on ollut perusteltua että esimerkiksi veroratkaisut edellisten hallitusten aikana ovat olleet senkaltaisia että ne ovat mahdollistaneet että kotitaloudet ovat saaneet ostovoimaa ovat pystyneet vähentämään omia velkojaan ja päässeet sillä tavalla paremman elämän syrjästä kiinni

eli tähän asti me olemme kärsineet ja menettäneet olemattomasta kasvusta jonka seurauksena vienti on tökkinyt ja sen seurauksena verotuloja on tullut vähemmän

pesen rinteiltä ministeri ja tämä aiheuttaa sen että tämä toimenpideohjelma lopettaa esimerkiksi maan parhaimman taidekoulun kankaanpäästä

kysymys on paljon muusta kuin kela korvauksen piirissä olevista tilauksista

arvoisa puhemies

nyt me olemme tilanteessa jossa kotitalouksien ostovoima on joko hiipunut tai sitten suomalaiset ovat tehneet johtopäätöksiä jossa pidättelevät omia hankintojaan ja sen seurauksena lisätalousarviossa on jouduttu tekemään sekä arvonlisäverojen että myös autoverojen tuottoihin merkittäviä tarkennuksia

työllisyyden ja kasvun kannalta kaikkein tärkeintä on se mitenkä yhteiskunta pystyy luomaan edellytyksiä toisaalta kuinka paljon sillä on resursseja ja rahaa tähän käytössä ja toisaalta se pystyykö se purkamaan senkaltaista byrokratiaa ja säännöstöä johonka pieni yrittäjä joutuu käyttämään kohtuuttomasti aikaansa

jos taas olisi käynyt niin että niitä veronkevennyksiä ei olisi tehty se olisi aiheuttanut sen että julkinen talous olisi paisunut ja olisimme joutuneet entistä suurempien leikkauksien kohteeksi

vaikka kysymys on vain muutamasta vuodesta niin niille ihmisille jotka siellä toistaiseksi asuvat tällä on erittäin suuri merkitys ja sen tähden tätä on syytä pitää hyvänä esityksenä

politiikkaa pitää kuitenkin tehdä ajassa ja nyt on toinen aika

meidän pitää pystyä murtautumaan ja luoda senkaltaisia edellytyksiä joita tässä suhdannetilanteessa on pakko saada aikaan

tunnen ja tunnistan hyvin lähellä omaakin perhettäni sellaisia yrittäjiä jotka joutuvat kohtuuttomasti panostamaan erilaisten lomakkeiden täyttämiseen

näitä tarkennuksia ei ole tehty seuraavan vuoden talousarvioon joka nyt on eduskunnan käsittelyssä ja on pahaa pelättävissä että sama suuntaus mikä on todettu lisätalousarviossa tulee jatkumaan myös koko ensi vuoden ajan

lisätä luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen

kun puhutaan innovaatiosta ja cleantechistä mitenkä tällaiset yrittäjät pystyvät luomaan kun joutuvat tähän byrokratiaan

jotta kotitalouksien ostovoimaa voitaisiin rohkaista se edellyttää että kun pidemmässäkään juoksussa meillä ei ole varaa lisätä työvoimakustannuksia niin pakko on tehdä tilaa silloin alempi ja keskituloisten verotukseen tilaa niin että ostovoimaa tulevaisuudessa on

tässä vaikeassa tilanteessa suomalaisen yhteiskunnan pitää ottaa byrokratiatalkoot ja purkaa sellaisia esteitä jotka eivät maksa mitään mutta jotka vapauttavat yrittäjät yrittämiseen

siksi se suuri kysymys on se mitenkä me saamme aikaan tilanteessa jossa vienti ei vedä kotimarkkinat eivät toimi lisätuloja korottamatta olemassa olevia veroja

arvoisa puhemies

tämän vaalikauden alussa aloittaneen hallituksen tavoitteet valtiontalouden sopeuttamiseksi ovat täysin epäonnistuneet ja siksi minusta tästä lähtökohdasta meidän nyt pitäisi enemmän haastaa toinen tosiamme mitenkä tästä politiikasta löydetään sellainen politiikka jolla valtiontaloutta voidaan hoitaa paremmin

sen lisäksi pitäisi saada aikaan tuontia korvaavaa tuotantoa monellakin eri alueella

me olemme esittäneet yhteiskuntasopimusta jossa koko yhteiskunta kerättäisiin yhteen mahdollisimman oikeudenmukaisesti niin että sillä synnytetään luottamusta ennakoivuutta ja uusia työtilaisuuksia ja vielä kolmanneksi liikennerahastoa jolla voidaan mahdollistaa se että luodaan edellytyksiä suomalaiselle yrittäjyydelle

no eilen käytiin energiapoliittista keskustelua jossa todettiin että sekä turpeen että metsähakkeen verojen ja tuen osalta tapahtuu positiivista kehitystä joka sitten heijastelee tähän tuontia korvaavaan problematiikkaan

ei meidän myöskään tarvitsisi viedä sitä ratkaisua notifioitavaksi ja se olisi mahdollistanut sen että ei tällä hetkellä teiden varsilla olisi niin isoja varastoja nimenomaan poltettavaksi tarkoitettua puuta

kun keskustelee suomalaisten yrittäjien kanssa niin keskeinen ja tärkein kysymys on se että me olemme monien monien vuosien aikana monien hallituksien aikana luoneet suomeen sen kaltaista byrokratiaa jossa yrityksen toimiva johto joutuu toistuvasti vastaamaan palauttamaan ja täyttämään erilaisia lomakkeita mihinkä operatiivisen johdon aikaa ja energiaa tuhrautuu ja niitä jää vähemmän sen yrityksen strategian toteuttamiseen ja kehittämiseen